edustaja kaikkonen tässä aloitteessaan kannustaa suomalaisia eurooppalaisiin kulutustottumuksiin ja sosiaaliseen yhdessäoloon ja se on oikein kannatettava lähtökohta tähän suuntaan

vastaus on että yksi määräaikaisesti taisi olla toinen

nyt kysyn asiasta vastaavalta ministeriltä

toivoisi alkoholinkulutuksen ja tämmöisen festarikulttuurin kehittyvän ja lupaavia piirteitä varsinkin nuorten osalta on havaittavissa ja toivotaan että mekään emme ole vielä menetetty sukupolvi siinä suhteessa

arvoisa puhemies

itse kannatan ja luotan ihmisten valintakykyyn harkintaan mutta kokemukset kyllä osoittavat että kaikilta osin siihen ei täysin voi luottaa ja tähän asiaan palaan vielä tarkemmin puheenvuorossani

kysyn ministeriltä

täällä on keskusteltu alkoholilaista miten liikuntalaki ja alkoholilain mahdollinen uudistus joka on myös hallitusohjelmassa miten nämä kaksi asiaa koordinoidaan parhaalla mahdollisella tavalla

arvoisa herra puhemies

ihan noin lähtökohtaisesti voisi kysyä kuinka perusteltua kaupankäynnin kannalta on se että samat ihmiset hiihtelevät lapin hangilla vuosi vuoden perään toisiansa tapaillen

jos kaupankäynti perustuu siihen niin ihmettelen hieman onko ajankäyttö varmasti tehokasta

ajatellaanpa tilannetta että olisimme puhtaalta pöydältä luomassa lakia kotihoidon tuesta

tässä saattaa olla myös semmoinen siirtymä jos ajatellaan että tällä olisi taloudellista merkitystä yrityksen kannalta niin paljon kuin olette antaneet ymmärtää että silloin tietysti yritys pyrkii optimoimaan tilanteen ja siirtyy esimerkiksi enemmän lähimatkailuun ja lähiyrittäjien käyttämiseen

näitä saattaisivat olla matkailu ja ravintola alan parantunut työllisyys sekä esimerkiksi artistien lisääntynyt keikkamyyntikysyntä

toisen asteen koulutusta vailla olevat nuoret naiset ovat erittäin heikossa asemassa työnhaussa jos he ovat jääneet pitkäksi aikaa työmarkkinoiden ulkopuolelle

ajatelkaa globaalisti

sitten täällä on semmoinen tilanne mikä ei ole tullut ehkä huomioon että koulutusvähennys saattaa osaltaan paikata tätä mahdollisesti pientä siirtymää lapin matkailusta mikäli sellaista nyt sitten ylipäätään tapahtuu eli kun koulutusvähennystä laajennetaan niin saattaa olla sitten että nämä vähennysoikeudet käytetään täällä koulutusvähennyksen puolella

edustaja pelkonen on ollut alkoholiasioissa erinomaisen aktiivinen ja hän on kirjallisessa kysymyksessään viime vuonna tiedustellut alkoholiveron alentamisesta ja saadussa vastauksessa todetaan seuraavasti

eli ajatus siitä että veronkorotukset pienentäisivät tuloja ei kyllä pidä paikkaansa mutta se pitää kyllä paikkansa niin kuin edustaja pelkonen ja moni muu ovat todenneet ja kaikki tiedämme että tämä viinaralli viron suuntaan on kyllä lähtenyt vähän käsistä

esimerkiksi tullin toiminnan tehostamiseen ja resursoimiseen paremmin ja heidän käytäntöjensä kiristämiseen esimerkiksi tämän avustetun kuljettamisen osalta on puututtu ja jonkin verran on ehkä parannustakin tullut

tässä lakialoitteessa esitetään alkoholipolitiikkaan pehmeämpiä sääntelykeinoja ja yksi pehmeämpi sääntelykeino on esimerkiksi valistus mutta valistus tietysti puree hyvin hitaasti

esitän tähän muutaman pehmeän keinon kun niitä tässä aloitteessakin hieman peräänkuulutetaan

alkoholilain kokonaisuudistuksen yhteydessä joka on nyt tänä vuonna tulossa on korjattava viime syksynä tehty virhe jossa päätettiin mainonnasta

näistä poliisin määrärahoista

alkoholi tappaa suomessa melkein kymme nen kertaa enemmän ihmisiä kuin liikenne

molemmat ovat siis myönteisiä muutoksia

heitä on työttömänä ollut parikolmesataa henkeä

tupakoinnin suhteen suomessa on tapahtunut myönteistä kehitystä

eduskunnan remontin myötä viimeiset tupakointitilat voitaisiin poistaa myös tästä työyhteisöstä

arvoisa rouva puhemies

ensinnäkin kiitos edustaja kaikkoselle tästä aloitteesta joka on ihan selvästi laadittu kypsällä tavalla ja jossa on huomioitu sekä suomalainen historia vähän tulevaisuuden trendejä että niitä toivottavia näkymiä mihin suuntaan me kaikki toivomme alkoholiasioiden tässä maassa kehittyvän

tilanteessa olevilta ammattilaisilta vaaditaan poikkeuksellista kykyä aistia sitä tunnelmaa ja myötäelää ihmisten tuntoja kuitenkin niin että eivät mene mukaan erilaisiin roolipeleihin

puhemies

täytyy muistaa että esimerkiksi itku on tietyllä tapaa manipulatiivinen keino aggressiivinen keino jos sitä käytetään väärin ja on tapauksia joissa sitä käytetään puolin ja toisin

arvoisa herra puhemies

puolustusvoimien kunnossapitoa on osin ulkoistettu osakeyhtiöille ainakin millog on tämmöinen iso yhtiö jonka kanssa tehdään yhteistyötä

haluaisin nähdä sen yrittäjän myyntimiehen tai sorateiden sankarin joka kilometrikorvauksilla tekee ihan aidosti tuloa

arvoisa herra puhemies

ministeriltä olisin kysynyt miten teidän näkemyksenne mukaan tämä yhteistyö toimii

en ymmärrä mikä on vihreillä vaikeus hyväksyä kilometrikorvausta koska kun se raha ei oikein tahdo riittää niin silloin auto pyritään valitsemaan niin että se on mahdollisimman edullinen ja mahdollisimman vähäpäästöinen jolloin ratkaisu on ympäristön kannalta hyvä vaihtoehto

onko siitä saatu myönteistä palautetta ja voisiko jopa hallinnonalojen ylitse katsoa miten tällainen yhteistyö johtaa hyviin tuloksiin mikäli se on johtanut hyviin tuloksiin

käsittelemme edustaja nylanderin lakialoitetta naisten sukupuolielinten silpomisen kriminalisoinnista että se lisättäisiin säännöksenä rikoslakiin

kannatan turhan tiukan normiston säännöksien keventämistä

opposition puolelta haluaisin vaikka niinistöltä kuulla mikä teitä finnfundissa häiritsee

pidän sitä lähtökohtaisesti todella hyvänä aloitteena ja kuten edustaja karhu aikaisemmin sanoi niin suomalaiseen kulttuuriin ei kuulu eikä pidä kuulua myöskään tulevaisuudessa se että hyväksymme millään tavalla tyttöjen silpomisen

tavoite on köyhyyden vähentäminen tavoite on rahoittaa kehitysmaissa toimivia yrityksiä

miten korvaavien hankintojen tilanne on edistynyt

nyt kun tämä alkoholilain kokonaisuudistus on lähestymässä niin meitä on monelta suunnalta kovasti informoitu lobattu ja olen ollut havaitsevinani jonkinlaista riehakkuutta positiivisessa ja vähän kielteisessäkin mielessä

onko pimeänäkölaitteet lennokit tilannetietovälineistö hankittu ja toiminnassa

miehelle osoitetaan penkkiä että istu sinä siinä toivottamatta tervetulleeksi kättelemättä

tästä perussäännöstä ei ole valiokunnan saaman selvityksen perusteella johdettavissa suoranaista ja välitöntä velvoitetta sille että toisen kansalliskielen olisi oltava jokaiselle pakollinen oppiaine perusopetuksessa

mutta suomalaiseen kulttuuriin ei mielestäni myöskään kuulu se että hyväksymme yhtään sen enempää poikien silpomisen ja näiden kahden asian vertailu sinänsä ei ole hedelmällistä

arvoisa herra puhemies

ruotsin kielen valinnaisuus mahdollistaisi laajemman kielitarjonnan

ymmärrän että niissä on eroja ja aste eroja mutta suomalainen järjestelmä kulttuuri arvomme ovat sellaisia että ihmisten pitää saada olla koskemattomia

hallituksen esitys opintotukilain muuttamisesta on oikeansuuntainen

opintorahan ja asumislisän vapaaehtoisen palauttamisen määräajan pidentäminen kahdella kuukaudella eli maaliskuun lopusta toukokuun loppuun on perusteltu

on tietysti olemassa joitakin ta pauksia joissa sitten lääketieteellisistä syistä esimerkiksi poikien osalta saattaa olla tarvetta johonkin mutta nämä leikkaukset pitää tehdä kontrolloidusti sairaaloissa ammattilaisten valvonnassa että asiat tulevat kunnolla tehtyä

tilannetta ei helpota yhtään kun keskusteluun sekoitetaan pohjoismainen yhteistyö nato kumppanuus sekä lissabonin sopimus eun yhteisessä turvallisuus ja puolustuspolitiikassa

jos katsotaan tilastoja taaksepäin niin on aina ollut niin jos taloutta ajatellaan että kulutuksen nousu on suorassa yhteydessä kustannusten nousuun siis niihin kustannuksiin mitä yhteiskunnalle tulee

libya ja mali operaatiot osoittivat eun osalta että euroopan voimavarat eivät ilman yhdysvaltoja riitä uskottavaan toimintaan

puolustusliiton perimmäinen tarkoitus on sotien ja kriisien estäminen ennalta viestittämällä ulospäin että aseellisen voiman käyttö tai sillä uhkaaminen ei tuota toivottuja tuloksia

tämä asia on tullut esille oman lakialoitteeni osalta jossa olen esittänyt sitä että tapaamisoikeuden tahallinen estäminen kriminalisoitaisiin

kysyn ministeri haglundilta

kuinka pitkään voimme teidän mielestänne jatkaa ilman myönteistä nato päätöstä

muutoksia tarvitsee tehdä mutta olisin niiden kokemusten valossa mitä suomessa on sillä lailla pidättyvä että liian nopeisiin muutoksiin ei ole syytä kertaheitolla mennä

aloitemahdollisuus vahvistaa kansalaisyhteiskuntaa tarjoten myös oivan alustan kansalaiskeskustelulle

arvoisa herra puhemies

nämä ovat kaikki asioita jotka koskevat lapsia

toisessa puhutaan fyysisestä väkivallasta toisessa ehkä enemmänkin henkisestä mutta niitäkään asioita ei pysty täysin toisistaan erottamaan

kokeilun avulla voitaisiin lisätä sellaisten kielten opiskelua joista on nuorelle alueen elinkeinoelämän tai omien uratoiveiden kannalta työllistymisessä eniten hyötyä

sivistysvaliokunnassa hyvin perusteellisesti tätä asiaa tarkastelimme ja pakollisuus ja maksuttomuus tulivat siellä voimakkaasti esiin

tosiasia kuitenkin on että opintotukijärjestelmää on syytä yksinkertaistaa sillä nykyinen malli koetaan vaikeaselkoiseksi ja turhaa byrokratiaa aiheuttavaksi

jos saatavuutta muutetaan eurooppalaiseen eteläeurooppalaiseen suuntaan kertarysäyksellä niin se ei tarkoita sitä että kulutuskäyttäytymisemme muuttuu kertarysäyksellä eteläeurooppalaiseksi

tämä pakollisuus lähinnä sen takia mikä tässä esimerkiksi niikon puheenvuorossa tuli että pienessä seurassa on erittäin kiusallista ja suorastaan no kiusallinen on hyvä sana lähteä pyytämään joltakin otetta ja joltakin toiselta ei pyydetä mutta kun ja jos se olisi pakollista niin silloin ei tulisi tällaista osoittavaa vaikutusta siihen asiaan ollenkaan